itse viranomaisena käytin sitä hyvin paljon

jos ajattelen kun olen itse ollut yrittäjänä jonkin aikaa ja tunnen paljon yrittäjiä niin kyllä jokainen sanoo että se työntekijä ja hänen hyvinvointinsa on erinomaisen tärkeää koska se on kuitenkin työnantajan käyntikortti ja työkalu ja se on kaikille erittäin tärkeää että se työsuhde ja työ on toimiva ja molemmille hyvä

just jos ajatellaan yrittäjien valvontaa ja muuta niin enpä usko että asiallinen yrittäjä kieltäisi tällaista tietojen vaihtoa jotta hänen ei tarvitsisi toimittaa

mutta se ei nyt tähän harmaaseen talouteen auta koska hehän haluavat kaiken pimittää

pää itse pidän myös muut työ ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja filatov piti hyvän puheenvuoron erilaisista ongelmista mitä on silloin kun lainsäädännössä on jätetty asioita sopimatta

itse pidän myös tärkeänä juuri sitä että missä vaiheessa henkilö voisi kieltäytyä tulemasta töihin

mitä tulee määräaikaisiin työsuhteisiin ja pätkätöihin niin tämä maailma on hirveästi muuttunut ja tästä syystä myös meidän työlainsäädännön pitää muuttua sen mukaisesti

toki minulla oli myös oma yritys siinä ohessa mutta tiedän erinomaisen hyvin miten on vaikeaa varsinkin naisena suunnitella sitä elämää perheen tekemistä ja ehkäpä se on yksi osasyy siihen että sitten lopulta kävi niin että en niitä lapsia saanut kun en ehkä ymmärtänyt ajoissa tehdä ja luottaa ehkä siihen että se elämä kantaa

sari tanukselle sanon että olen huomannut että tämä on ollut hänelle iso ja työteliäs asia ja arvostan sitä että omaan asiaansa uskoo ja jaksaa tehdä sen edestä työtä

minä katsoin tästä vuosi sitten olin tälleen henkilöt ovat kaisu ei oli tämmöinen henkilöstöratkaisu extraajat oyn tutkimus ja erilaisia haastatteluja tämmöisellä yrittajat

siinä mielessä sinulle kiitos vaikka nyt satun tästä asiasta olemaan eri mieltä mutta tämä on vain asiakysymys ja ystäviä ollaan edelleen

mutta itse ihan muutaman asian haluaisin vielä sanoa kun tanus puhui muutamasta tapauksesta jotka minulla pikkuisen tuossa ottivat korvaan

eikö tämä juuri ole todistus siitä että siellä ei ole mahdollista töiden järjestelyillä ottaa huomioon tätä vakaumusta ja se vaikeutuisi vielä enemmän jos siellä olisi ehdoton oikeus kieltäytyä siitä työstä

mutta minusta oli mielenkiintoista ja luenkin nämä tästä mitä nämä yrittäjät sanovat jotka tänne ovat koonneet tämän artikkelin

no varmaan mutta hyvin herkkä täytyy olla olen itsekin ollut esimiehenä että ei siinä tule kysyneeksi semmoisia asioita joita ei saisi kysellä toisen ihmisen vakaumuksesta ja uskonnollisuudesta

arvoisa puhemies

täällä perusteluissa todetaan että rikosseuraamuslaitos tai poliisi riippuen tilanteesta arvioi sen vangin tai tutkintavangin turvallisuuden ja sen jos se edellyttää että ilmoitusta ei anneta

minullakin on erilaisia tuttavia tosi paljon ja eräs lääkäri oli minuun yhteydessä ja hän vain keskusteli siitä sillä lailla että hänkin sanoi että hänen mielestään raskaudenkeskeytykseen osallistuminen on yksi epämiellyttävimmistä töistä mitä hän on joutunut tekemään mutta hänellä ei ole mitään vakaumusta ja hän sanoi että hän tekee sitä

sitten

varmaankin opiskelijoiden kannalta paras olisi mikäli nollatuntisopimuksen voisi halutessaan vaihtaa tuntisopimukseksi esimerkiksi kesän ajaksi

toivoisin että vähän pohdittaisiin sitten jatkotyöskentelyssä minkälaisia edellytyksiä siinä on ja että siihen ei mennä sitten liian kevyesti ettei siitä tule äkkiä pääsääntö siinä kun ei ole mitään muutoksenhakuoikeutta ilmeisesti kantelumahdollisuus ja näin ja että se ei tee tätä tyhjäksi

ihan hyvä idea

mutta hän sanoi minulle vähän sillä tavalla ironisesti että jos tämmöinen tulee että siitä saa vakaumuksen vuoksi kieltäytyä niin hänkin rupeaa kieltäytymään koska ei hänkään oikeastaan tykkää siitä työstä niin paljon

no tämä nyt oli vain tämmöinen ajatus mitä minä jäin miettimään että kun ei se varmastikaan ole kellekään mikään mieluinen että ilolla sinne menee niin sitten minä ymmärrän sen että toisille tulee semmoinen tunne että ai minä saan sitten hoitaa nämä ikävät hommat

olen samaa mieltä kuin edustaja heinonen että aivan oikeutetusti oikeusvaltiossa edellytetään että syytetyn asema on turvattu ja hänellä on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

ymmärrän että ihmisillä on vakaumuksia ja tiedän että se on varmasti raskas asia ja ei välttämättä ole sama asia mutta aikaisemmassa puheenvuorossani puhuin siitä että meillä on kaikilla semmoisia virkatehtäviä jotka kuuluvat siihen työhön

olen lukuisissa oikeudenkäynneissä ollut avustajana myös siellä tuomarin paikalla ja katsonut joskus säälien asianomistajaa hänellä ei ole tukihenkilöä eikä mitään siellä syytetyn avustaja pommittaa kyllä täysillä eikä ole ketään ihmistä

se on ollut tosi ahdistavaa

tämä olisi ehkä yksi semmoinen asia mihin voisi kiinnittää huomiota oikeusapulaissa että seksuaalirikoksissa olisi oikeus saada samaa sukupuolta oleva puolustaja koska monesti sieltä voi tulla esimerkiksi mies olen ollut määräämässä tällaisia puolustajia ja hakemassa niitä ja silloin on ollut tilanne se että joku nainen tai tyttö on sanonut että hän ei olisi millään halunnut miestä puolustajakseen että hänellä ei ole luottamuksellinen suhde

itse olen ollut oikeusavustaja ja minulla oli tosi vaikeaa tiettyjä asioita ottaa omaan toimistoon ja minulle oli tosi vaikeaa joitakin asiakkaita puolustaa ja ehkä siksi siirryinkin sitten sinne toiselle puolelle töihin

vaihdoin työpaikkaa

arvoisa puhemies

mutta kyllä minä vaikka tässä sitä on vähätelty näen tämän semmoisena että tässä on haluttu myös vähän demonisoida abortin tekemistä itsessään vaikka edellisessä puheenvuorossa tuotiin esille että tässä ei olla aborttia kieltämässä

kiitän tämä on erittäin hyvä lakiuudistus

yleisestikin meidän rangaistusjärjestelmässämme tuomioistuin ottaa esimerkiksi useista rikoksista mitattaessa mittaamisen lähtökohdaksi ankarimman rikoksen ja itsekin kun hovioikeudessa olen esittelijänä ollut niin hyvin kaavamaisesti siellä tapahtuu sitten se muista rikoksista saatava lisärangaistus joka tarkoittaa yleensä yhtä kolmasosaa seuraavista rikoksista elikkä siellä tulee jo ensin paljousalennus

en valitettavasti itse siihen ehtinyt osallistua mutta minulle muutama asia tässä pisti silmään erityisesti keskustelu yhteiskuntasopimuksesta ja sen mahdollisuuksista kilpailukykyyn ja tähän lisätalousarvioonkin jota täällä tänään ja tälläkin hetkellä käsitellään

no ei olla kyllä minä olen sen ymmärtänyt kyllä minä olen tämän ainakin omasta mielestäni ymmärtänyt mutta kyllä täällä on käytetty termejä murha ja surmaaminen ja ne ovat syyllistäviä sitä naista kohtaan joka joutuu siihen päätymään

elikkä jotenkin jäi sellainen käsitys että ensin oppositiossa on koko syksy arvosteltu sitä että hallitus ei vetänyt pakkolakeja pois ja se oli sitten esteenä niille neuvotteluille ja nyt kun yhteiskuntasopimukseen on päästy ja toivotaan tietysti että se laajalti hyväksytään ja se olisi korvaus tälle hallituksen kilpailukykypaketille sitten tänään kuitenkin kritisoitiin sitä miksei hallitus tee työllistämisen eteen riittävästi

osa henkilöistä kyllä suhtautuu valitettavan kevytmielisesti ehkäisyyn niin että siinä on parannettavan varaa mutta täytyy myös muistaa että ehkäisy pettää välillä että mikään ehkäisy ei ole sataprosenttinen ja sitten on juuri se että voi joutua raiskatuksi ja muuta että siellä on monenlaista taustaa

lisäksi tuomioistuin toki voi ottaa mittaamisessa huomioon koventavia ja lieventäviä seikkoja mutta jos sitten vielä tulee helpommin tai automaattisesti näitä ehdonalaiseen vapauteen pääsemisiä niin se johtaa juuri siihen että ensin saa alennuksen useammista rikoksista mittaamisessa ehkä lievennysperusteita

mutta kyllä minä näen siinä semmoisen perustuslaillisen asian että jos me päätämme yhden vakaumuksen perusteella olkoonkin että tämä on ihan vakava asia en halua sitä vähätellä mutta kun se on laillinen toimenpide niin sitten kun meillä on hyvin erilaisia uskontokuntia niin onko tämä tie sitten se että meillä on kohta sellaisia työpaikkoja että ihmisillä on yhdenvertaisuuden vuoksi oikeus kieltäytyä erilaisista työtehtävistä jos hän kokee sen vakaumuksensa vastaiseksi

syyttäjä on kyllä ilmoittanut että valittaa siitä korkeimpaan oikeuteen koska yhteiskunnallisesti merkittävät ja puhuttavat rikokset saattavat mennä julkisuuteen ja aina ehkä olisi sitten mahdollista sanoa että tämä tuli julkiseksi niin että minulle ei tarvitse rangaistusta sitten antaakaan

minulle heräsi semmoinen kysymys että toivotaanko sdpstä ehkä nyt sitten kuitenkin pakkolakeja kahdeksi vuodeksi kun kuitenkin on vahvasti korostettu sitä että annettaisiin se päätösvalta sinne minne se kuuluu

itse olen kyllä sitä mieltä että eduskunnalle kuuluu lainsäädäntövalta enkä ole nähnyt suurena ongelmana sitä että me emme täällä saisi säätää tai pystyisi säätämään lakeja tarvittaessa

en minä varma ole koska siinä joudutaan punnitsemaan eri asioita mutta tämä on myös yksi syy miksi minä katson että minä en halua avata tämmöistä mahdollisuutta

aivan kuin se olisi nyt joku riidan tulos jotenkin täällä tänään sai keskustelusta sellaisen käsityksen

on kuitenkin yhteiskunnan viesti ja tehtävä lainsäätäjän viesti antaa se signaali mikä on oikein ja mikä on väärin

yleisestikin suomessa voisi siirtyä enemmän sellaiseen järjestelmään että tuomioistuin aina määräisi sen ehdonalaisen vapauden alkamisajankohdan koska me välttäisimme tällaisia automaatioita

arvoisa puhemies

siellä oli sitten krimolta tämmöinen henkilö joka veti tätä projektia tästä oikeustajututkimuksesta

paneelin lopuksi kuitenkin jostakin syystä päädyimme keskustelemaan siitä että täällä on aikanaan kriminalisoitu lasten fyysinen pahoinpitely tästä on joitakin vuosia nyt en tarkalleen muista milloin se oli ja hän sitten totesi että se kyllä sitten auttoi ne ovat kovasti vähentyneet

sitten minä sanoin että no nythän teillä on jo itselläkin esimerkki siitä että kyllä jonkun teon kriminalisointi tai sen koventaminen muuttaa ihmisten käytöstä

hän veti sitä oikeustajututkimusta ja jotenkin oli vain semmoinen tuntuma että toivottavasti sitten nyt siinä ei ole liikaa asenteellisuutta kun jotenkin jo etukäteen oltiin sitä mieltä että kovat rangaistukset eivät auta

arvoisa puhemies

ajattelin tässä kun edustaja lindtman aika hyvin veti yhteen kaikkien puheenvuoroja hän toivoi työ ja tasa arvovaliokunnan myönteistä käsittelyä että myönteistä totta kai on asenne mutta tässä täytyy löytää tasapaino

mutta jos ihminen esimerkiksi uusii rikoksen ja erityisesti lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tai muita henkirikoksia niin kyllä on hyvä kysymys myös se että tulisiko hänen olla jossakin hoitolaitoksessa

kyllä meidän täytyy ymmärtää se että jos vaikka yksityisyrittäjä tarvitsee silloin tällöin sairauslomasijaista niin ei hän valitettavasti voi luvata sen enempää

ensin vankeusrangaistus ja sitten hoitoon saattaminen koska minusta on tärkeämpää että me ketkä haluamme olla rauhassa saamme olla rauhassa ja sitten ne ketkä eivät voi elää yhteiskunnan sääntöjen mukaan ovat sitten pois pelistä

tunnen erään hyvinkääläisen kauppiaan joka minulle valitteli ja sanoi että kun työehtosopimuksen mukaan hän ei tällä hetkellä pysty palkkaamaan silloin tällöin muutamaksi tunniksi hänellä ei nyt jostakin syystä tätä nollatyösopimusta ole en tiedä mikä siinä on ideana niin hän tekee sitten itse ne iltatyövuorot

halusin tämän tuoda esille koska edustaja lindtmanilla on joskus tapana pikkusen toisten puheenvuoroja suoraviivaistaa ja tämän takia vain halusin tarkentaa että minun myönteinen suhtautumiseni on molempiin suuntiin

kiitos edustaja niikko tuosta arviosta mitä totesin siitä että syyllisyys vähenisi ja silloin kaikki ymmärtävät tekevänsä väärin

ja en usko että se on kenellekään mukavaa mutta kuitenkin on niin että se on ammattiin kuuluvaa se on laillinen toimenpide

mutta kysyit mitä voisi tehdä sille että jos ollaan siinä pisteessä että on niin pitkälle edenneestä henkilöstä kysymys että hän voisi säilyä esimerkiksi keskoskaapissa

en sinänsä nyt ota hakkaraisen tarinaan kantaa mutta se on kuitenkin tosiasia että meillä on tällä hetkellä valtava tämä maahanmuuton määrä ja me olemme tosi haasteessa tämän kanssa

oikeastaan tuossa innostuin miettimään sellaista asiaa kun kävin eräänä päivänä keskustelua siitä kuinka vaikeaa nykyisin on saada pankeista lainaa

olen nähnyt kirjoituksia siitä että olisiko parempi semmoinen maahanmuuttopolitiikka että euroopassa saataisiin ne asiat sovittua niin että otettaisiin sieltä leireiltä ne kenen taustat on tutkittu niin kuin esimerkiksi australia ja kanada tekevät

no nyt on ollut sitten semmoisiakin tilanteita että jos hyvinkin toimeentulevilla ihmisillä ei ole säästöjä he eivät saa asuntolainaa ilman omia säästöjä

silloin me ehkä paremmin onnistuisimme siinä että saataisiin oikeanlaisia ihmisiä autettua ja sitten siihen täällä kaivattuun työvoimaperäiseen maahanmuuttoon vastauksia

mutta täällä kyseltiin myös tätä prosenttia

se ei ole minusta vastoin velallisen oikeusturvaa eikä se ole huono asia että sujuvoitetaan ja järkevöitetään prosesseja niin että siinä mielessä en ymmärtänyt sitä kytköstä kun sanottiin että miksi järkevöitetään menettelyjä kun ei puututa siihen sisältöön

ja muistaakseni professori terttu utriainenkin tästä toi huolensa että ei tämä nyt ihan niin kuin tuulesta temmattu asia ole

jokainen tietysti harkitsee sen miten sanan säilää käyttää mutta edustaja hakkaraisella nyt on ollut sellainen tyyli että en minä usko että hän ketään halusi loukata mutta hän itse sitten kertoo siitä

on kannettu myös huolta siitä että tässä ulosottomenettelyssä on olemassa sellainen tilanne esimerkiksi että jos henkilö on toimeentulotuella hänen ei koskaan kannata työllistyäkään koska jos hänellä on paljon velkoja hän odottaa että ne vanhenevat koska siitä ei mitään mene

olisin tuonut erään nuorenparin viestin

he olivat minuun yhteydessä liittyen tukien takaisinperintään tänä syksynä ja valittelivat sitä että koko viime kesän olivat maa ja metsätalousministeriöstä tavoitelleet virkamiestä joka oli ainoa joka käsitteli tukien takaisinperinnän sopimista ja heillä oli sitten jo mennyt se lasku ulosottoon ja he olivat siellä aivan hädissään tämän myllytoimintansa kanssa

tämä oli erittäin hälyttävää että oli vain yksi henkilö joka hoitaa näitä koko ministeriössä ja siellä odotteli nuoripari aivan järkyttyneenä mutta onneksi selvisi

arvoisa puhemies

olisin kysynyt miten eläinsuojelulaki edistyy

monet ihmiset haluavat valita hyvin pidetyn tuotantoeläimen lihaa

haluaisin tuohon vielä lisätä sen kun nyt kuitenkin minuun vetosit enkä tiedä minä puheessani en sen enempää ollut kummankaan kannalla että ehkä en sitä tarkoittanutkaan

kiitos puheenjohtaja

kuuntelin tässä muutamia puheenvuoroja ja vielä innostuin kommentoimaan

minusta se ei olisi ollenkaan huono idea jos sillä selvityksellä olisi saatavissa jotakin uutta koska kyllä tässä täytyisi ratkaista ettei tämä ole niin kuin joku kreikka että aina vain lapataan lisää rahaa ja tuntuu että se ei koskaan selviä